on syytä kysyä miksi hallitus ei ole jo tässä yhteydessä tehnyt periaatelinjauksia uudistusten vaikutuksista esimerkiksi kuntien verotusoikeuden vahvistamisesta ja sosiaali ja terveydenhoidon tulevista rakenteista

tämä oli keskustan johdolla käynnistynyt kuntauudistus ja sitä jatkaa nyt nykyhallitus ja parlamentaarinen valmistelu on kuntalakityössä menossa

sosialidemokraattien hylkäysvastalause ehdotuksen esittelen varsinaisessa puheenvuorossani mutta kysyn ministeri kiviniemeltä

erityisen tärkeää olisi ollut tietää hallituksen linjanveto terveydenhuoltolakiin sillä sosiaali ja terveystoimi tarjoavat kuntalaisille valtaosan hyvinvointipalveluista ja vievät valtaosan myös kuntien menoista

on aika harvinaista että tässä vaiheessa lainsäädäntöprosessia oikeuskansleri antaa näkemyksensä ja siinä on mielestäni velvoittavasti todettu että asetussäädöksissä tulee huomioida perustuslakivaliokunnan kannanotto

hallitukselta olisi odottanut kantaa siihen rakennetaanko sosiaali ja terveystoimen peruspalvelut riittävän isojen ja vahvojen kuntien vastuulle ja erityisen vaativa erikoissairaanhoito riittävän suurten yliopistosairaaloiden johtamien piirien varaan

tavoitteen tärkeyttä korostaa väestörakenteen nopea muutos ja kuntatalouden kiristyminen

arvoisa puhemies

yhtä mieltä voidaan olla siitä että sekä ministerit että tämä sali eduskunta on sitoutunut niin että maassa tunnistetaan metropolialue ja että se tarvitsee oman erityiskohtelunsa

uudistuksen tarkoituksena on lisäksi vahvistaa kansanvallan lähtökohdista kunta ja palvelurakennetta kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia uudistaa kuntien rahoitus ja valtionosuusjärjestelmää

mutta voi sanoa että vastakkaisasettelun aika ei sillä tavalla ole ohi että kuten ed

valtion ja kuntien välistä tehtävänjakoa oli määrä tarkistaa niin että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen on riittävän vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta

tarkoitus oli samanaikaisesti parantaa tuottavuutta ja hillitä menojen kasvua sekä luoda edellytykset kuntien järjestämien palveluiden ohjauksen kehittämiselle

hiukan hämmennystä on herättänyt tieto joka tuli julkisuuteen tällä viikolla että valtion asumisen kehittämis päälle ja jäi rahoitus ei enää rahoituskeskus ara on myöntänyt tukea kansainvälisille tai monikansallisille yrityksille

minä haluaisin sanoa että se minkä takia tarvitaan seudullista rohkeutta on se että voimme estää segregaatiokehityksen johonka viittasin tässä esimerkkinä vuokra asunnot maahanmuuttajakysymyksessä puhemies sulki puhujan mikrofonin koska puheaika ylittyi

siinä yhteydessä ilmeni että sama taho voi omistaa asunnot vanhusten ja vammaisten asunnot ja tuottaa nämä palvelut

pahimmillaanhan tämä saattaa johtaa siihen että kun kunnat kilpailuttavat nämä palvelut niin vanhus tai vammainen joutuu muuttamaan kodistaan ja myös siihen että kaikki pienet toimijat tällä palvelu ja hoivasektorilla häviävät markkinoilta että tässä pysyvät mukana vain nämä monikansalliset suuret yritykset

kuntatalouden alasajo vaarantaa peruspalvelut se johtaa veronkorotuksiin kuten olemme nyt jo tietoisia yhä useammassa kunnassa sekä syventää kuntien jo ennestään vaikeaa velkaantumista

onko syytä tarkistaa ministeriön ohjeita esimerkiksi aran suuntaan

yksinäisyys voi merkitä myös taloudellista taakkaa nimenomaan korkeiden asumiskustannusten vuoksi ja toisaalta yksin asuminen eläminen tuo myös lisää ehkä yksinäisyyttä

hallitus on kieltäytynyt avoimesta keskustelusta kuntatalouden ongelmista ja valtion ja kuntien yhteisestä vastuusta turvata kansalaisille peruspalvelut nyt lamankin aikana

haluaisin tiedustella ministeri viitaselta

mitenkä voimme asumispolitiikan keinoin vähentää tätä eriarvoisuutta tukea yhteisöllisyyttä jossa ihminen voi kohdata toisen ihmisen arjessaan nykyistä paremmin

kunnille on jatkuvasti annettu uusia tehtäviä joista valtion rahoitusosuus on vain noin kolmannes samalla taloudellisessa taantumassa valtio on keventänyt omaa verotustaan kuntien kustannuksella

paras hankkeen alussa sdp asetti tavoitteeksi kuntarakenteen joka koostuisi vahvoista työssäkäyntialueisiin perustuvista kunnista kuten täällä kokoomuksenkin ryhmäpuheenvuorossa luonnehdittiin samat tavoitteet

tavoite ei ole toteutuneista kuntaliitoksista huolimatta lähelläkään päämäärää

arvoisa herra puhemies

katsokaapa vähän mitä olisi kuntien oma talouspohja ja kyky tuottaa peruspalveluita jos ainoastaan verot jäisivät sinne ne omat verotulot ja valtionosuudet otettaisiin pois

puitelain mukainen velvoite laatia kaupunkiseutusuunnitelmia on käynnistynyt useilla seuduilla ja käynnistänyt myös uusia yhteistyöprosesseja

suurten kaupunkien yhdyskuntarakenteen ohjauksen edellytyksiä on kuitenkin pikaisesti parannettava kehittämällä lainsäädäntöä ja antamalla suurille kaupunkiseuduille nykyistä puitelakia sitovampi velvoite maankäytön asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseen ja palvelujen kuntarajat ylittävän käytön järjestämiseen

selonteko ei vastaa kysymykseen siitä ovatko toimet yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi riittäviä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

kunnissa on oivallettu myös näiden tavoitteiden merkitys ja pyritty löytämään hyviä toteuttamistapoja

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otetaan entistä paremmin huomioon kuntatasolla ja suunnittelun yhteensovittava taso on edistynyt keskuskunnissa

arvoisa puhemies

nyt tulisi kunta ja palvelurakenneuudistuksessa päivittää ovatko suunnitelmat turvaamassa sen että kansalaisten hyvinvointi ja terveyserot eivät enää kasva

onko puitelaki huomioimassa riittävästi väestön ikärakennemuutoksen alueellisesti ja kansallisesti ja miten kunnissa voidaan varautua monikulttuurisuuden lisääntymiseen

ministeri lehtomäelle kaksi kysymystä

ensimmäinen koskee tätä kansallispuistojen käyttömaksuasiaa

paras hankkeen myötä kunnille suomen kuntaliitolle ja ministeriöille on kerääntynyt valtavan paljon tietoa kaikista kunnista

ymmärsin että ed